tässä kohtaa tarvitaan työnantajien tahtoa sopia asioista niin että siitä hyötyvät kaikki

arvoisa puhemies

sekin hieman ihmetyttää että kun tässä salissa viime syksynä keskusteltiin siitä mikä on opposition vaihtoehto niin kuin moneen kertaan on kuultu keskustan vaihtoehtobudjetissa ei lisätty euroakaan koulutukseen

kyllä tällä vaalikaudella on jouduttu taistelemaan taloustilanteen kanssa on jouduttu tekemään vaikeita päätöksiä mutta siitä huolimatta on pystytty satsaamaan muun muassa perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen on tuotu tasa arvorahaa kouluille kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen ja maahanmuuttajaoppilaitten tilanteen parantamiseen ja muun muassa ammattikorkeakoulu uudistus saatu aikaiseksi

eilinen kilpailukykyraportti moitti suomea palkanmuodostuksen jäykkyydestä

siis tämä hallitus joka on ottanut tavoitteekseen purkaa säätelyä tulee työmarkkinaosapuolten tontille palkkasäätelyllä puuttumalla valtioneuvoston toimin lomapalkkoihin sairausajan palkkoihin ja ylipäätään siihen palkanmuodostusmekanismiin joka on ollut meille perinteinen tapa huolehtia suomen kilpailukyvystä

nyt pitäisi olla malttia odottaa työmarkkinaosapuolilta laaja ratkaisu jossa sovittaisiin palkoista ehdoista työttömyysturvasta paikallisesta sopimisesta ja niin edelleen

arvoisa puhemies

nyt täytyy kyllä edustaja lindströmille vastata että sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän tavoite ei ollut kehysneuvotteluissa että lapsilisästä leikattaisiin tällä juustohöylämallilla se pitää sanoa rehellisesti ääneen

sen lisäksi pitäisi huolehtia meidän pitkäjänteisestä kilpailukyvystämme satsaamalla koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja ylipäätään sosiaaliseen kestävyyteen siihen että jokainen voi täällä luottaa siihen että kaikki voivat omalla työllä ja yrittämisellä elättää itsensä

suomi on avoin viennistä riippuvainen talous eikä tuonnille ja viennille avoin maa voi velkavivulla kammeta itseään ulos tästä taantumasta

tänä vuonna me nyt näemme miten aneemista kasvu kuitenkin on kun meneillään olevan viennin vaikeuksiin yhdistyy veronkiristysten vuoksi hyytynyt kotimainen kysyntä

mutta nämä laskelmat täytyy tehdä ja meidän eduskuntaryhmä edellyttää että laskelmat tehdään ja mikäli löytyy tulonsaajaryhmä jota nämä leikkaukset kohtelevat liian kaltoin niin me olemme valmiita tekemään korjaavia toimenpiteitä

oikeudenmukaisuutta on vaalittu tekemällä puolet sopeutuksesta veronkorotuksin näin suhteellisesti isompi osa leikkauksista on voitu kohdentaa suurituloisille ja hyväosaisille

sillä että hallitus on mieluummin korottanut kiinteistö ja perintöveroja on ollut talouskasvua ajatellen vähemmän haitallinen vaikutus kuin arvonlisäveron korotuksella olisi ollut

arvoisa puhemies

voi kiistatta pitää suomalaista päivähoitoa sosiaalisena innovaationa joka on turvannut lapsille yhtäläiset oikeudet varhaiskasvatukseen sekä mahdollistanut pienten lasten vanhemmille erityisesti naisille työssäkäynnin

kysymys on se miten tähän sopeudutaan

nyt tarvittaisiin työllisyyden parantamiseen tähtäävää politiikkaa tarvittaisiin työvoiman tarjonnan lisäämistä pitkäaikaistyöttömyyden torjumista

ja tähän työllisyyden parantamiseen kyllä sopii varsin huonosti nämä päivähoidon leikkaukset jotka kaikkien asiantuntijoiden mukaan heikentävät pienten lasten vanhempien työllistymistä erityisesti naisten työllistymistä

mitä tekee nyt hallitus vastaavana vaikeana aikana

nyt tarvittaisiin myös tuottavuuden parantamiseen tähtäävää politiikkaa innovaatiopolitiikkaa tutkimus ja tuotekehityspolitiikkaa ja siihen hyvä hallitus teidän koulutusleikkauksenne sopivat mahdollisimman huonosti

muun muassa oecd pitää päivähoitoa julkishyödykkeenä joka on kannattava investointi yhteiskunnalle kannattava investointi yhteiskunnalle

mistä se uusi kasvu syntyy

eurosta ja suomalaisista on kyse myös tässä espanjan lainaohjelmassa johon suomen hallitus linjakkaasti neuvotteli vakuudet

nämä vakuudet eivät ole mikään ruokolahden leijona nämä ovat riihikuiva käteisvakuus ja aivan kuten kreikka vakuudet ovat osoittaneet ne pitävät yllä suomen korkeaa luottoluokitusta mikä taas omalta osaltaan pitää meidän valtionvelkamme lainakorot alhaalla mikä edelleen omalta osaltaan tukee hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusta

asuminen on perustarve ja asumismenot ovat usein kotitalouden yksittäisistä menoista se kaikkein suurin ja asumiseen tarvitaan tukea etenkin jos tavoite on alentaa pienituloisten asumismenoja

tämän suuntaisesti on linjattu hallitusohjelmassa ja kehysriihessä hallitus on nyt sopinut näistä toimenpiteistä ja nyt meillä käsittelyssä on hallituksen esitys joka on kyllä erinomainen merkittävä helpotus pienituloisten ihmisten arkeen ja asumiskulujen kanssa pärjäämiseen

tällä lakiesityksellä yksinkertaistetaan ja selkeytetään tätä tähän mennessä sangen monimutkaista asumistukilainsäädäntöä ja sen laskentaperusteita

niitä selkeytetään ennen kaikkea kolmella tavalla

tähän mennessä siihen ovat vaikuttaneet myös asunnon ominaisuudet sen valmistumisvuosi perusparannukset varustetaso ja niin edelleen

tämä lakiuudistus koskee myös omistusasunnossa asuvia yleistä asumistukea nauttivia kansalaisia ja tilannetta helpotetaan niin että jatkossa omaisuutta ei enää lasketa tuloksi

tämä on ollut hieman hankalaa tähän mennessä koska hyvin harvalla omistusasunnossa asuvalla asumistukea saaneella henkilöllä on ollut omaisuutta joka olisi tuloksi luettavaa

he voivat ottaa työtä vastaan ilman että se toisesta päästä vähentää tuloja leikkaamalla asumistukea tai työttömyysturvaa

edellinen hallitus tähän puuttui

ekpn perussopimuksen mukaan sen ensisijainen tehtävä on hintavakauden turvaaminen ja muiden talouspolitiikan tavoitteiden edistäminen hintavakautta vaarantamatta

sdpn mukaan on tärkeätä pitää myös työllisyys mukana kun ekpn roolista keskustellaan ja täytyy myös arvioida se voiko tästä pitkittyneestä eurokriisistä päästä eteenpäin ilman ekpn mandaattiin puuttumista mutta tässä vaiheessa emme sitä suorilta lähde vaatimaan

kyllä se sdpn visio lähtee siitä että me tarvitsemme vahvan sosiaalisen euroopan jolla on vahva sosiaalinen ulottuvuus jossa työntekijöitten oikeuksista pidetään huolta esimerkiksi nuorisotakuuseen satsataan ja ammattiyhdistysliikkeelle annetaan kanneoikeus

arvoisa puhemies

hyvä keskusta te puhutte arvokkaasta asiasta mutta puhutte siitä kyllä kovin tarkoitushakuisesti

siis kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on kuroutumassa umpeen ei suinkaan repeämässä kuten te retoriikassanne annatte ymmärtää

tähän toki vaikuttaa taloustilanne mutta myös hallituksen määrätietoinen politiikka lisätä verotuksen oikeudenmukaisuutta kasvattaa suurituloisten verotusta ja pienentää pienituloisten ihmisten verotusta

te myös sivuutatte palveluiden merkityksen esimerkiksi ilmaisen kouluruuan monille pienituloisille perheille tai sosiaalihuoltolain uudistuksen joka tuo kotipalvelut ilman lastensuojelun asiakkuutta lapsiperheille

alueille maakunnille ja aluepolitiikalle toimivat kulkuyhteydet ja toimiva raideliikenne ovat aivan elin ehto

suomen osallistuminen kreikan irlannin portugalin ja muidenkin velkaongelmista kärsivien maiden talouden vakauttamiseen on herättänyt keskustelua ja ankaraa arvosteltua niin tässä salissa kuin muuallakin kansalaisten keskuudessa

keskustelu ja arvostelukin on paikallaan kyseessä ovat isot asiat isot rahat eikä päätöksiä pidä sen vuoksi tehdä hätiköiden

hallitus ja erityisesti valtiovarainministeri urpilainen ansaitsevat kiitoksen siitä että aidon keskustelun ja harkitun päätöksenteon edellytykset on turvattu

arvoisa puhemies

ei bussissa myöskään esimerkiksi työskentely ole samanlaista kuin junassa työskentely olisi missä voi ladata omia tietoliikennevälineitään ja niin edelleen

käsillä oleva asia osoittaa kuinka vakavasti hallitus ottaa asian kansanvaltaisen käsittelyn

nimittäin täällä te tänään väläytitte uusia vaaleja kun vielä viime syksynä te olitte sitä mieltä että nykyisen hallituksen täytyisi tehdä nämä vaikeat vaadittavat päätökset

hullunkurista on myös tuo pääradan liikenteen leikkaaminen kun siihen on vuosien varrella yhdessä satsattu satoja miljoonia euroja ja nyt esimerkiksi ouluseinäjokiväliltä vuoroja karsitaan

kysymys ei ole lisävastuista tai uuden tuen antamisesta vaan viime vuonna tehtyjen kreikan irlannin ja portugalin lainojen takaisinmaksuaikojen pidentämisestä

aiempi päätöksenne ja linjanne oli kyllä parempi koska jos katsoo mitä on tehty ja mitä on tulossa niin kyllä hallitus päätöksiä pystyy tekemään

tämän päivän lehdessä te edustaja sipilä sanoitte että yritykset voisivat ottaa suhteessa kokoonsa vastuun siitä kuinka suuri yrityksen vastuu työpaikoista olisi

nyt ollaan ison kohun seurauksena lanseerattu nämä itsehallintoalueet ja vaikuttaa siltä että me saamme kyllä nämä maaherran virat mutta ei siellä maakunnissa paljon kyllä tavalliselle ihmiselle enää ole kun asemat suljetaan ja raiteet nollataan

nuorisotakuu on jo saatu voimaan opintotukea uudistetaan tukemaan nopeampaa valmistumista lapsiperheille on tulossa joustava kotihoidon tuki työn ja perhe elämän yhteensovittamiseen ja myös pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia autetaan työelämään

mutta se iso kuva kun vielä muutama vuosi sitten erityisesti eun komissiossa keskustalainen olli rehn vaati kovasti tiukkaa kuripolitiikkaa ja leikkauksia valtioiden talouksiin on nyt muuttunut

näiden toimien johtolanka on työn tarjonnan lisääminen

suomi tarvitsee työtä ja työpaikkoja ja tämä hallitus ei kyllä mitään kakkaroita kumarra vaan työtä ja oikeudenmukaisuutta

nyt elintarvikelainsäädäntötyön vastuu on siirtynyt enenevässä määrin euroopan unionille ja meidän tulee vaikuttaa aktiivisemmin jotta lainsäädännössä huomioitaisiin paremmin erityisesti pienten tuottajien harjoittama elintarviketuotanto ja elintarvikejalostus

kouluruokajärjestelmämme tulee turvata ja sitä tulee edelleen kehittää vastaamaan muuttuvan yhteiskuntamme arvoja ja tarpeita ja vanhempien odotuksia

lähi ja luomuruuan käyttöä tulee edistää ja lasten ja nuorten tasa arvoinen mahdollisuus laadukkaaseen kouluruokaan on edelleen turvattava

jopa kreikan suhteen on herännyt toiveita

oulussa asumisen kustannukset on onnistuttu pitämään kurissa hyvällä maapolitiikalla

myöskään koulun roolia ruokakasvatuksessa ei tule väheksyä

oulussa kuitenkin muutamat keskustalaiset ovat tämän linjan kyseenalaistaneet joten kyllä keskustalle voi myös kuntiin lähettää terveisiä että pidetään tämä viisas maapolitiikan linja

asuntopolitiikassa on paljon ääripäitä

on erityisen moraalista että olemme mielissämme kun toiveet heräävät emmekä rieku vahingoniloisina pahinta toivoen